kotimaisten ja kansainvälisten vaikuttavuustutkimusten perusteella kaikkein huono osaisimpaan ja vaikeimmin työllistyvän työvoiman osaan kohdistuvat aktiivitoimenpiteet lisäävät osallistujien työllistyvyyttä erittäin vähän tuskin lainkaan

on nimenomaan ollut ajatuksena se että tälle yhteysvälille tulisi alus joka on ympäristöystävällinen uusien perusteiden mukainen ja nimenomaan sitten vielä sellainen jolla on hyvä jäissäkulkukyky

on selvää että jokainen maa pyrkii kehittämään omia satamiaan ja venäjä ei ole siinä millään muotoa poikkeus

se mikä tässä meillä on tietysti isona haasteena jatkossa kun yhdessä linjattiin että kehitetään yhtenäinen valtakuntaa koskettava lippujärjestelmä on se millä tavalla me palvelemme asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla

aikuisten ihmisten ei koskaan pitäisi omalla toiminnallaan kumota lapsen oikeuksia lapsen mahdollisuuksia tutustua omaan vanhempaan

ust lugan sataman kehitys on jatkunut vahvana sen valmistumisen jälkeen ja tällä hetkellä tilanne on se että varsinkin tämän autotransiton osalta on kirjaimellisesti menetetty lähes puolet siitä kapasiteetista mitä aiemmin meidän satamien kautta liikkui

tämä kuvaa hyvin arjen tilannetta ja osoittaa miten suuri tarve olisi kehittää kaikkia vaikeasti työllistettävien aktiivitoimenpiteitä ja esimerkiksi myös kuntouttavaa työtoimintaa osana sosiaalipoliittisia päätöksiä

olemme yhteistyössä ministeriön liikenneviraston ja vrn kanssa valmistautuneet talveen kasvattaen kunnossapitokapasiteettia kalustoa ja vr on vahvistanut omaa henkilöstöjoukkoaan kunnossapidon puolelta

se edellyttää meiltä ministeriöstä vahvaa koordinaatiota ja tähän toimeen olemme aktiivisesti tarttuneet

olipa sitten kriisi elämässä kuinka paha tahansa avioero kuolema mikä tahansa niin aina pitäisi olla mahdollisuus neuvotella miettiä ja pohtia ja katsoa lapsen kannalta parasta ratkaisua

vinjetin osalta on jo edellisellä kaudella käyty paljon keskustelua ja tehty selvitystyötä ja todettu se että jos raskaalle liikenteelle yksinään rakennettaisiin oma järjestelmä niin itsessään se järjestelmä maksaisi jo enemmän kuin se tuotto siinä kaikkinensa on

meillä on tavoitetila yhteisesti hallituksessa liikennepoliittisen selontekotyön myötä ollut se että suomalaisia satamia ja satamapolitiikkaa on kehitettävä

jokaisella on oikeus omiin vanhempiin oikeus omaan isään yhtä lailla kuin oikeus omaan äitiin ja ennen kaikkea oikeus välittämiseen ja rakkauteen

tämän kartoituksen jälkeen toteutettavan kuntoutuksen avulla vaikeasti työllistettävillä työnhakijoilla voisi edes olla mahdolliset resurssit ja voimavarat hyötyä itse varsinaisesta kuntouttavasta työtoiminnasta

meillä on mahdollisuus mikäli runsasluminen talvi tulee eteen kasvattaa tätä joukkoa edellisestä talvesta kaksinkertaiseksi ja tiukassa paikassa myös jopa kolminkertaiseksi

totuus on kuitenkin se että satamat ovat kuntien ja kaupunkien hallinnassa ja meidän vaikutusmahdollisuutemme ovat hyvin pitkälle siinä logistiikan kehittämisessä ja siihen hallitus on vahvasti sitoutunut ja aikoo paukkujansa tulevina vuosina

aikataulusuunnittelua ja erilaisiin häiriötilanteisiin valmistautumista on mietitty laajemmalla porukalla ja tehty sitä työtä yhteistyössä jotta pystymme laajoilla hartioilla vastaamaan mahdollisen kovan talven haasteisiin

saadun palautteen perusteella voidaan todeta että meillä on maassa laki kuntouttavasta työtoiminnasta muttei toimivia työvälineitä ja resursseja kunnille toteuttaa itse lakia

uotila toi hyvin esille lakialoitteen esittelyssä ettei todellakaan tämän epäkohdan korjaamiseen vielä tarvita työryhmää eikä edes lisäresursseja

kenenkään työllistymistä ei edistä jos ihmisiä säilötään muutama viikko jossain tilassa niin sanotun kuntouttavan työtoiminnan nimissä

arvoisa herra puhemies

hyvä edustaja jalonen

kaikki ne päätökset mitä eduskunta on viime kesänä tehnyt liikennepoliittisen selonteon yhteydessä ja kehysriihessä hallituksen toimesta ovat edelleen voimassa

kuntouttavan työtoiminnan kannustavuutta ei myöskään lisää se ettei se pitkäaikaisestikaan käytettynä kerrytä yksilön eläketurvaa mutta siitä huolimatta työntekijällä on sen vastaanottovelvollisuus

aihepiiri kuuluu valtiovarainministerin rootelille mutta vastaan sen verran mitä tällä hetkellä asiasta tiedän

uotilan kanssa siitä että isyyslain lähtökohtana pitäisi aina olla että lapsen isäksi vahvistetaan hänen oikea biologinen isänsä ja isyyden selvittäminen on lähes poikkeuksetta lapsen edun mukaista

sekä vmlle että lvmlle logistiikan ja ennen kaikkea raskaan liikenteen kilpailukyky on tällä hetkellä iso huolenaihe ja kysymys ja jokainen meistä ymmärtää että tässä taloudellisessa tilanteessa missä me elämme olemme joutuneet tekemään raskaita ja isoja päätöksiä ja parasta aikaa me edelleen lvmn ja vmn kanssa käymme neuvotteluja siitä olisiko rakennettavissa jonkinlainen järkevä palautusjärjestelmä jolla tätä korkeaa polttoaineen hintaa pystyttäisiin kompensoimaan

arvoisa puhemies

kuntouttavan työtoiminnan osalta on ensiarvoisen tärkeää että toiminta johtaa johonkin tosiasialliseen vaihtoehtoon työttömän elämässä

hallituksen esitys tulee johtamaan entistä suurempaan syrjäytymiseen kun ennestään vaikeassa tilanteessa olevien kansalaisten tilanne vaikeutuu heihin kohdistuvan sanktioinnin seurauksena elämänhallintansa ja terveytensä menettänyt vaikeasti työllistettäviin lukeutuva kansalainen kun ei edes kaikissa tilanteissa kykene hahmottamaan häneen kohdistuvia vaateita tai niiden seurauksia

toivoisin että jokaisella lapsella tässä maailmassa olisi mahdollisuus omaan isään joka näyttää hänelle kappaleen usein myös hyvin erilaista miehistä maailmaa koneita luontoa pelejä toimintaa

tässä on mukana myös joukkoliikenne joka on antanut palautetta skalin lisäksi siitä että tilanne on todella vaikea ja kun tämä paine menee lippujen hintoihin ja myöskin näitten kuljetusten hintoihin niin ne ovat sitten sellaisia kysymyksiä jotka painavat sekä joukkoliikenteen että logistiikan

vaikkei ehkä nykymaailmassa enää korostetakaan eroa miesten juttujen ja naisten juttujen välillä niin kyllä se vaan niin on että erilaisia ajatuksia erilaisia mietteitä erilaisia kokemuksia elämästä saamme isän ja äidin kanssa

suu ja hampaat ja niiden hyvinvointi on mielestäni kansalaisoikeus joka kuuluu jokaiselle maamme kansalaiselle

sydämestäni toivon koska voin vedota tässä näin julkisesti rakkaaseen edustajakollegaan ja naisverkoston jäseneen janina anderssoniin että lakivaliokunta vie tätä asiaa eteenpäin huolimatta siitä ettei tämä legendaarinen sadan kansanedustajan säädös tässä täytykään koska järjen säädös tässä ainakin täyttyy

edustajakollega ojala niemelän aloite laillistettujen suuhygienistien lääkärin lähetteen perusteella antaman hoidon korvattavuudesta on äärimmäisen tärkeä ja hyvä aloite

liikenne ja viestintävaliokunta suhtautuu esitykseen kokonaisuudessaan kriittisen myönteisesti mutta toteaa sen avaavan käytännössä mahdollisuuksia myös toimivaltuuksien väärinkäyttöön

toivoisin että tämä menisi nopeasti eteenpäin koska tällä hetkellä me maksamme suomessa suurta hintaa siitä että ennalta ehkäisevä suun terveydenhuolto on menossa rempalleen ja on monissa paikoissa jo niin alamaissa että sitä ei oikeastaan tapahdu

sanon näin että ei jää kenellekään epäselväksi asia siinä suhteessa että liikenneministeriössä toimitaan niitten ohjeitten mukaan mitä ministeriöstä on annettu

haluammeko me todella olla luomassa lainsäädäntöä jonka todellisuuspohja putosi jo valmisteluvaiheessa sillä leppoisin kannustavin sanoin näkyy lain valmistelussa patistellun kavereita ruotuun

edelleen suomessa elää ja asuu vähävaraisia kansalaisia pienituloisia eläkeläisiä pienipalkkaisia työläisiä lapsiperheitä joilla ei ole yksinkertaisesti varaa hoidattaa hampaitaan kalliissa yksityisjärjestelmässä

missä vaiheessa suomessa otetaan laajemmin käyttöön syöttötariffit uusiutuvalle energialle

keskusrikospoliisin apulaispäällikön mukaan hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi eli lex nokia sisältää lukuisia ongelmia

hammaslääkäri voi kunnasta puuttua tai käydä siellä muutaman kerran kuukaudessa tai kerran viikossa ja tällöin ne hoitomahdollisuudet ovat hyvin vähäiset

krp ihmetteli muun muassa sitä että lakiesitys antaa yksityisille yrityksille sellaisia tunnistetietojen tutkimisvaltuuksia joita edes poliisilla ei tällä hetkellä ole

jos lähetteen perusteella voisi sitä ennalta ehkäisevää hoitoa tarjota ja antaa hiukan halvemmalla kansalaisille niin se on todella merkittävä asia koska mielestäni hampaat suussa tulevat tälle yhteiskunnalle paljon halvemmaksi kuin se että kansalaisten hampaat ovat naulassa

monessa kunnassa vaikeasti työllistyvät pitkäaikaistyöttömät eivät suinkaan ole niukkenevien sosiaali ja terveyspalveluiden tärkeysjärjestyslistoilla ykkösinä

pahimmillaan lex nokia voi haitata jopa esitutkintaa

kun keinot ovat olleet poliisille niin hankalia saada niin miten ne sitten näin helposti ollaan valmiita laajentamaan yksityiselle taholle

ratkaisu ideoidaan avoimesti ja vuorovaikutuksessa käyttäjien ja elinkeinoelämän kanssa

tämä edelleen kuvaa kuntien vaikeaa tilannetta jolloin rahat käytetään tärkeysjärjestyksessä korkeammalla oleviin toimiin ja pitkäaikaistyöttömät jäävät kaikilla listoilla häntäpäähän odottamaan niitä parempia aikoja joita ei heidän osaltaan näytä koskaan tulevan

yritysten ei ole myöskään pakko ilmoittaa omien tutkimustensa tuloksia poliisille jos kyseessä on asianomistajarikos kuten teollisuusvakoilu

tavoitteena on parantaa koko yhteysvälin palvelutasoa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta

tässä työryhmässä oikeusministeriö oli jättänyt oman eriävän mielipiteensä mutta muu ryhmä oli tässä työssä yksimielinen

näin poliisilta voi jäädä rikolliseen toimintaan liittyvää tietoa saamatta ja tämäkö on kaikkien toimijoiden yhteinen etu lainsäädännön tarkoitus jättää virkavalta informaation ulkopuolelle

kunnat ovat jo pitkään antaneet erityisen huolestuttavia viestejä siitä kehityksestä jossa ministeriöt ilman yhteisiä neuvotteluja antavat kunnille uusia tehtäviä jotka lisäävät kuntien kustannuksia ja vastuita

siihen perustuen olemme nostaneet tämän erittäin tärkeän liikenneturvallisuuteen kuuluvan asian selontekoluonnokseen jota ei ole käsitelty vielä ministerityöryhmässä kun se tullaan käsittelemään ensi viikolla ja sitä seuraavalla viikolla jolloin linjataan poliittisesti ne asiat mitä selontekotyössä itse asiassa on

arvoisa puhemies

valvonnan väitetään olevan kunnossa

me olemme tähän yhteisvoimin sitoutuneet ja toivomme että te olette myös kaikki tässä mukana

mutta pidän äärimmäisen tärkeänä sitä että liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan asia on nostettu tähän selontekoluonnokseen

jos entinen ministeri kanerva teidän kanssanne on jotain sovittu niin meidän konttoria johtaa ministeri kyllönen ei entinen ministeri kanerva ihan terveisiä vaan sinne suuntaan

artiklassa selkeästi todetaan sellaisten tehtävien joita paikallisten viranomaisten tulee panna täytäntöön ja joiden toimeenpanon estävät riittämättömät taloudelliset resurssit olevan vailla mielekkyyttä ja merkityksettömiä

kuinka monta viikkoa kuluu uusista pestauksista ja rahan sijoittamisesta ennen kuin uudet tuottavuuskonklaavit iskevät päälle ja tietosuojavaltuutettukin toimistoineen leikkaantuu pienemmäksi

tämä kysymys on loppuunkäsitelty

kyselytunti jonka

jos te vihjailette että minä olen ollut tekemässä jotain sellaista päätöstä joka vahingoittaisi tätä hanketta niin minä sanon vain suoraan sen että jos ei ole toimittu niiden ohjeiden mukaan mitä ministeriö on antanut niin silloin ministeri laittaa hankkeen uudelleen valmisteluun

kukaan ei nimittäin ole tässä salissa ilmoittanut että valtion tuottavuusohjelma olisi jäissä heikon taloustilanteen vuoksi niin että valtio myös kantaisi vastuunsa työllistämisestä ja osaavan henkilökunnan pitämisestä talossa

syvä päivystyksen muihin

pölöpanoa varten tilataan yrityksen toinen asia kuin myös neuvosto ehdottaa että mihin panna verolle kuudestoista maaliskuuta kuluvaa vuotta pidettävään täysistuntoon tämä hyväksyttäneen

lakiesityksessä todetaan että kunnat joutuvat kohdentamaan uudelleen sosiaalityön resurssejaan

samoin kehitellä päivystyksen kolmannen osion osalta hyväksy

jaa

jos museorova täysistuntoon perjantaina kuudestoista maaliskuuta kuluvaa vuotta kello kolmetoista tämä istunto käsittelyyn

ja mikäli kuntouttavan työtoiminnan asiakasmääriä ja toimintapäiviä halutaan lisätä ja samanaikaisesti toiminnalta edellytetään vaikuttavuutta ja laatua tarvitaan lisää ohjaajia valmentajia tiloja ja työvälineitä

arvoisa puhemies

eikö työelämän käytäntöjen kannalta olisi ollut parempi ratkaisu että yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin olisi otettu asianmukaiset ja tarkemmat säädökset työnantajan oikeudesta käsitellä työntekijän viestien tunnistamistietoja tai lisätä ja tarkentaa poliisien valtuuksia niin että he voisivat tunnistetietoja käsittelemällä tutkia viestintäverkkojen luvatonta tai viestintäpalveluiden vastaista käyttöä sekä elinkeinotoiminnan kannalta keskeisten yrityssalaisuuksien luvatonta käyttöä

kainuulainen sisuhan neuvottelee niin kauan kuin on saappaat jalassa ja pysytään seisoallaan elikkä niin kauan kunnes päädytään siihen ratkaisuun että suomalainen kuljetusala pystyy tässä erittäin vaikeassa kilpailutilanteessa selviytymään

arvoisa puhemies

työvoimahallinnon uudistamishankkeet näyttävät johtavan siihen että työvoiman palvelukeskuksetkin alkaisivat palvella vain niitä joilla on mahdollisuus palata suoraan avoimille työmarkkinoille

tämä kysymys on loppuunkäsitelty

prosessi on lähtenyt ensimmäistä kertaa nyt ihan aidosti liikkeelle ja tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti saavuttaa tavoite siitä että lippu ja maksujärjestelmä aidosti kehittyy

vaikeimmin työllistyvät jäisivät kuntien harteille vaikka kunnissa harvoin on aikaa ja osaamista esimerkiksi eläkeratkaisujen selvittämiseen

mutta ei tämä se ei käy pitäisi niin maan kamalasti lisätä niitä poliisien voimavaroja ja resursseja mutta vapaat valvontamarkkinat käyvät kyllä ja valvojan valvojana tietosuojavaltuutetun toimisto koettaa pitää hihnoja käsissään muutamalla lisähenkilöllä ja toimii

osa ikääntyneistä pitkäaikaistyöttömistä on te toimistojen kirjoilla siksi etteivät ole saaneet myönteistä eläkepäätöstä vaikka työkyky olisikin alentunut eläkkeeseen oikeuttavasti

edustaja kumpula natri ei ole paikalla mutta hän nosti esille kysymyksen poikkeavasta liikenteestä merenkurkun alueella

maassamme ei näytä kenellekään kuuluvan heidän auttamisensa eläkeprosesseissa jos ja kun työvoiman palvelukeskukset eivät sitä enää resurssien puutteessa tee

sehän toimii kun suljetaan silmät arjen todellisuudelta ja kävikö edes mielen vieressä että lakiin voisi todella vahvistaa työntekijän ja kansalaisten oikeusturvaa

aiemmin uumajan ja vaasan kaupungit ovat lähinnä toimineet ja ruotsi on antanut siunauksensa tälle mutta nyt haetaan pitkäjänteistä yhteistä ratkaisua ja tätä ten t verkostotarkastelua ei ole vielä tässä vaiheessa tehty kun pyritään löytämään kokonaisratkaisu asian kanssa

osaaminen ja tietotaito katoavat eläköityvien työntekijöiden mukana eikä uusia toimijoita ehditä perehdyttää jos heitä ylipäätään toimistoihin saadaan

allekirjoittanutta ja vasemmistoliittoa se kiinnostaa niin kansalaisten oikeudet kuin rikosasioissa tutkintaoikeus ja päätösvalta kenelle se kuuluu

se kuuluu poliisivoimille ja oikeusasteille eikä markkinavoimille

me emme ole valmiita laittamaan sitä kuuluisaa pukkia kaalimaan vartijaksi ja jotta tässä voisi lämmitellä hiukan tulevaa debattia

virkamiehet kirjoittavat kauniita sanoja siitä kuinka sanktioita on käytetty suhteellisen vähän ja positiivisten ja negatiivisten kannustimien käytössä on huomioitava henkilöiden kokonaistilanne

miten huomioidaan kokonaistilanne kun resurssipulan vuoksi toimijat eivät kykene laaja alaiseen sektorit ylittävään yhteistyöhön edes työvoimahallinnon ja sosiaalipalveluiden kesken ja kymmeniätuhansia suomalaisia on jo pudonnut työmarkkinatuelta toimeentulotuen piiriin

pois alta kansanvalta porvari porhaltaa oikealta

tokihan meidän pitää pystyä luottamaan siihen valmisteluun ja siihen työhön mitä tehdään ja myös kansalaisten pitää pystyä luottamaan siihen että kaikilla on yhdenvertainen oikeus se ajokortti saada

tuottavuusohjelman härkäpäinen toteuttaminen työvoimahallinnossa johtaa tämäntyyppisten lakien yhteisvaikutuksella entistä suuremman joukon laajamittaiseen syrjäytymiseen ja jäämiseen suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle

juhani paajanen selvittää kaikkia yhteiskunnan maksamia kuljetuksia ei pelkästään joukkoliikennettä tai pienissä kunnissa tapahtuvaa liikennettä vaan kaikkia maksuja mitä tähän liittyy

tällaisen pakottavan ja uhkailevan lainsäädännön sijasta olisi pitänyt kehittää muutama vuosi sitten säädettyä eläketukilainsäädäntöä ja laajentaa sen piiriä

niin voitaisiin turvata kunniallinen ja arvokas elämä niille pitkäaikaistyöttömille joiden paluulle työmarkkinoille ei ole käytännössä edellytyksiä

tämän perusteella ei liene ihmetys miksi vasemmistoliitto on ehdottanut tämän lain hylkäämistä

itse joukkoliikenne on tietysti siellä vahvempi missä on joukot mutta ei suinkaan ole unohdettu pieniä vähäväkisiä alueita päinvastoin

en kiistäkään sitä etteikö suomessa olisi kuntia joissa asiat on hoidettu hyvin mutta pelkästään jo tieto siitä että viime keväänä oltiin valmiit lakkauttamaan pitkäaikaistyöttömien tilastointi tästä maasta kertoo siitä asenteesta mikä on meidän työvoimapolitiikassamme ja siinä kokonaisuudessa pitkäaikaistyöttömiin ja kaikkein köyhimmässä asemassa oleviin

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on allekirjoittanut välikysymyksen koska jätevesiasetus saattaa perukoiden ihmiset ja muut viemäriverkostojen ulkopuolella asuvat kohtuuttomaan tilanteeseen

asetus on tuottanut kymmenientuhansien eurojen liittymis ja rakennusmaksuja ja tuottaa edelleen huolen sanktioista hädän taloudellisesta tilanteesta ja runsaan epätietoisuuden

haja asutusalueen jätevesijärjestelmien parantamisessa on eletty markkinavoimien kulta aikaa jossa kansalaisten oikeusturva on kadonnut

päinvastoin suomalaiset ymmärtävät ympäristön merkityksen

valitettavasti vain tämän asetuksen toteutus heitettiin markkinavoimien haltuun asetettiin normit mutta jätettiin ratkaisut kaupallisuuden varaan

meidän poliitikkojen on helppo heilua päätöksenteon pyhätössä kertomassa että kyllä kunnat voisivat määräyksillään paikallisista olosuhteista riippuen vahvistaa asetuksen vaatimuksia lievempiä toimenpiteitä tarkastellen asuinpaikan sijaintia vesistöjen ja pohjaveden suhteen

näin ei kuitenkaan arjessa tapahdu ja se kertoo karua kieltä siitä kuinka lepikkoon tämän asetuksen toteuttaminen on mennyt

onko meillä poliitikoilla ymmärrystä ja ennen kaikkea nöyryyttä että me korjaisimme tämän virheen puhaltaisimme nämä markkinajuhlat poikki ja katsoisimme jätevesiasian kokonaisuutena uudelleen kuntien kanssa toimivassa yhteistyössä kansalaisten oikeusturvan varmistaen

lisäksi tässä yhteydessä tehtäisiin vähäisiä muutoksia ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annettuun lakiin ja ajoneuvolakiin